kuten ed

sitten haluaisin vielä puhua tästä laittomasta elinkaupasta tai oikeastaan terveysturismista sen verran että kun tällä lailla yritetään lisätä potilasturvallisuutta ja laatua niin ihmiset jotka lähtevät ulkomaille terveysturismin perään mielestäni ottavat valtavan riskin siinä

martti korhonen omassa esittelypuheenvuorossaan totesi niin valiokunta on kyllä tarkastellut tuotesijoittelun hyväksyttävyyttä erityisesti sekä lasten oikeuksien ja suojelun kannalta että myös toimituksellisen riippumattomuuden näkökulmasta

jos tehdään esimerkiksi munuaissiirre siellä niin en ole aina niinkään varma siitä että se on juuri sitä alkuperää mitä sen väitetään olevan

kuten mietinnössäkin olemme todenneet niin tuotesijoittelu on tärkeää jotta voidaan mahdollistaa ohjelmien uudet rahoitusmuodot ja tukea korkealaatuista ja monipuolista kotimaista av sisältöjen tuotantoa

yleiskeskustelu on

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan lakiehdotuksen tarvetta niille on paha to a

karhu otti esiin sivistysvaliokunnan lausunnon ja sen että lapsia tulee suojella mainonnalta jota he eivät ikänsä vuoksi pysty tunnistamaan mainonnaksi

perkiön jo täälläkin todettu innovatiivinen aloite on hyvin mielenkiintoinen ja minun mielestäni kannatettava

tämä on täysin selvää että piilomainonnan vaarat on tunnistettava

tuotesijoittelua ei kuitenkaan voida kieltää lasten televisionkatseluaikaan koska muun muassa tilauspalveluissa katsoja valitsee itse katseluaikansa

valiokunta vieraili erään teleoperaattorin luona tutustumassa uusiin median viihdepalveluihin ja pystymme varsin hyvin toteamaan sen että tilauspalvelut ovat täällä tätä päivää ja monissa lapsiperheissä varsin käytettyjä

jo suullisella kyselytunnilla ja äskenkin tuli esiin tuo itämeren varsin onneton tila ja ed

lisäksi monilla tähän katseluaikaan esitettävillä ohjelmilla on myös merkittävä taloudellinen merkitys ohjelmien tarjoajille joten tällainen kielto heikentäisi näiden kilpailuasemaa suhteessa ulkomaiseen tarjontaan

maataloutta varsin usein syyllistetään suurena saastuttajana mutta mielestäni rehevöitymistä torjutaan jo maatalouden ravinnepäästöjä vähentämällä

lasten joutumista piilomainonnan kohteeksi estetäänkin parhaiten yhteisten käytännesääntöjen ja kriittisen katsojapalautteen kautta

on aivan selvää että mainostajien ja ohjelmantuottajien vastuuta tulee korostaa ja tiedämme että valmistelussa olevan kuvaohjelmalain kokonaisuudistuksen myötä tähän voidaan puuttua

on myös syytä muistuttaa että lasten suojeleminen median haitallisilta sisällöiltä on paitsi audiovisuaalisen alan toimijoiden myös vanhempien vastuulla

sääntelyn tulee kuitenkin rajata haitallisimpia mediasisältöjä lähtökohtaisesti pois lasten ulottuvilta sekä antaa vanhemmille välineitä vastuunsa kantamiseen

valiokunta tunnustaa mietinnössään että rajanveto on vaikeaa mutta uskoo valvonnalla ja yhteisten käytänteiden syntymisellä pystyttävän vaikuttamaan sääntelyn luomiin käytäntöihin

tuotantoyhteistyötä esiintyy jo nyt ohjelmatarjonnan osalta ja aivan varmasti uusi sääntely selkeyttää epäselviä käytänteitä

lopuksi totean että vastalauseen esittäjien kanssa olen samaa mieltä siitä että journalistinen riippumattomuus on kallisarvoista ja siitä on pidettävä huolta

sekä paras hankkeessa että kuntauudistuksessa molemmissa on tavoitteena se että julkiset palvelut turvataan kaikkialla suomessa

tämä kuntauudistus on pakollinen jatko paras hankkeelle koska sillä ei vielä päästy siihen lopputulokseen että palvelut olisivat olleet tasavertaisia kaikkialla suomessa

me kannamme huolta siitä että perheillä on valinnanvapaus valita päivähoitopaikkansa siitä että suomalaisilla lapsilla on laadukas koulu ja siitä että vanhukset saavat myös hyvää hoitoa

te tiedätte hyvin että meillä on valtavan paljon sellaisia kuntia joissa huoltosuhde on erittäin raskas

keski suomesta löytyy luhanka päijät hämeestä sysmä

te myös paras hankkeessa halusitte demokratiaa vahvistaa niin kuntauudistuksessakin halutaan demokratiaa vahvistaa

se ei suinkaan tapahdu sillä että monitoimikuntayhtymämaakunta mallia lisätään

pääministeri sanoitte esittelypuheenvuorossanne että matkalla ei tyylipisteitä jaeta

rohkenen olla eri mieltä sillä te olette päättäväisellä toiminnalla näyttäneet että jos järjestöt eivät saa päätöksiä aikaiseksi niitä pitkäjänteisiä ja ennakoitavia päätöksiä joilla tämän maan kilpailukykyä parannetaan niin suomen hallitus käyttää niitä toimia joita sillä on

viisautta on että korjataan suuntaa silloin kun huomataan että mennään vikaan